kyllä nyt täytyy sanoa niin perussuomalaisten kuin keskustan varjobudjeteista että ne ovat todellisia varjoja

kun perussuomalaiset täällä ilmoittivat ryhmäpuheenvuorossakin että pitäisi verotuksessa esimerkiksi verottaa enemmän niiltä joilla on esimerkiksi varallisuutta nyt kannattaisi tutkivan journalismin katsoa eduskunnan pöytäkirjat miten perussuomalaisten edustajat äänestivät kun hallituksen esitys oli tuoda uusi korotettu luokka nimenomaan niille joilla on isot perintövarat joilla on isot varat perintönä tulossa

tarvittiin sosialidemokraatit hallitukseen jotta pääomaverotuksen korotus pystyttiin toteuttamaan

mutta aivan niin kuin valtiovarainministeri totesi vastuullinen päättäjä nimenomaan vastuullinen päättäjä joka ei pakene vastuuta on valmis tarttumaan myös sellaisiin linjauksiin jotka kaipaavat täsmennystä

en voi ottaa kantaa omalta osaltani viime kauteen kun en ollut täällä silloin mutta sen voin sanoa että keskustan kannattaa nyt hyvin tarkkaan kaikissa kunnissa tutustua kuntataloustilanteeseen

arvoisa puhemies

kysymys on siitä että valtionosuudet kasvavat vaikka tehdään yhteen erään valtionosuusleikkauksia sen takia että samanaikaisesti nousevat muut erät

paras hankkeessa määrättiin kunnille montako asukasta pitää mihinkin yhteistoiminta alueeseen tulla pakotettiin kunnat tekemään näitä yhteistoiminta alueita

edustaja rantakankaalle on todettava että meillä on ollut niin paljon sitä korjattavaa että ihan kaikkea ei ole ehtinyt korjata mitä edelliseltä hallitukselta jäi

meidän linjamme ruuan arvonlisävero asiassa on ollut erilainen kuin perussuomalaisten ja keskustan ja peruste on se että me kohdistamme ne varat mieluummin suorina tulonsiirtoina eläkeläisille pienituloisille kuten tämä hallitus on tehnyt

tämä on paljon tehokkaampi tapa varmistaa että tuo ruuan alvin alennus ei mene hintoihin ja toisaalta että kaikki raha pystytään ohjaamaan sinne mihin se kuuluu elikkä kaikkein pienituloisimmille

suksetkin lienee peritty puheenjohtaja vanhaselta ja alle näyttävät jääneen samat pakkaskelin voiteet sen verran kylmää kyytiä tarjositte työssäjaksamisen kanssa kamppaileville iäkkäämmille työntekijöille

puheenne päävaatimus lakisääteisen eläkeiän pikaisesta nostamisesta ei edusta lupaamaanne uutta luovaa ajattelua

tämän uudistuksen tarkoitus on ohjata pienten lasten äidit töihin ja pienet lapset tarhaan päivähoitoon aikaisin

nyt voin ottaa itselleni syntiä siitä että olen ollut tekemässä historian suurimpia kuntien valtionosuusleikkauksia suurempia kuin tällä hetkellä

mielestäni edustaja soini on hyvin muistaakseni viikko sitten kommentoinut julkisuudessa että kun päätetään mukanaolosta niin siinä yhteydessä on syytä arvioida tilanne ja kun tehdään ratkaisu niin sitten jos mennään mukaan johonkin ollaan mukana eikä lähdetä kesken kaiken pois

yksi hyvä idea olisi viedä kymppiluokat ammattikoulujen kupeeseen jotta nuoret vertaistukea katsellen ja kokien oppisivat siellä opiskelua ja kaikkea muutakin mitä se ammattiopiskelu sitten tulevaisuudessa on

katsokaa se laki

tältä osin on ehkä hyvä että edustaja soini ei johda suomen joukkuetta myöskään täällä valtiollisella tasolla koska jos olemme mukana niin olemme mukana ja silloin on kannettava vastuu siitä mukanaolosta niillä ratkaisuilla joita hallitus tässä yrittää yhteisesti nyt tehdä